siellä on raskasta liikennettä turismia mikä totta kai on meille hyvä asia joten ollaanko tälle asialle eli poliisimiesten lisäämiselle kaakkoisen suomen alueelle jotain tekemässä

onko se tie sitten yhteisvastuun tie vai jokainen vastaa omista varoistaan ja omista veloistaankin kyllä tämä jälkimmäinen vaihtoehto tietenkin kuulostaa minustakin oikeammalta

mutta kyllä minua henkilökohtaisesti pelottaa se jos euroalue sattuisi hajoamaan ja tulisi vaikka nyt se vaihtoehto sitten käsille että ne kansallisvaluutat otetaan käyttöön niin niistähän tulee kelluvia valuuttoja ne devalvoituvat ja devalvaatiot on aina maksanut kansa joka kerta

siinä yritysten kilpailukyky varmasti hieman paraneekin mutta kun suomi on niin vientiriippuvainen maa kuin me olemme ja eurooppa on se päämarkkina alue ja muut euroopan maat ovat sitten enemmän tai vähemmän kuralla ehkä lukuun ottamatta saksaa niin kuka meiltä sitten täältä ostaa niitä tuotteita vaikka sitä kilpailukykyä sitten meidän yrityksillä olisi

venäjään tässä hetkessä ei voi luottaa kaukoitä on liian kaukana ja meillä on siellä liian vähän kauppayhteyksiä

joka tapauksessa selvä siinä tilanteessa on se että jos euroalue hajoaa kansallisvaluutat otetaan käyttöön niin kyllähän siellä bruttokansantuotteiden tippumiset ovat todella isoja siinä alkuvaiheessa ensimmäisen yhden kahden vuoden aikana

tunnen tosiaan itseni myöskin erittäin surulliseksi siitä että suomalaisten kansalliskunto ja vastuun ottaminen luonnosta meidän rakentamattomasta ympäristöstä on tällä tasolla

jos ihan yksinkertaistaa sen niin jaksetaan kyllä täytenä pullot metsään kantaa ja puistoon mutta tyhjänä niitä ei sieltä pois jakseta kantaa ei sitten millään

itse retkeilen silloin kun vähänkin aikaa on mahdollisimman paljon luonnossa ja täytyy sillä tavalla kauhukseni todeta että tuonne haja asutusalueille saaristoon järvien rannoille ja vaikkapa nyt tulla red dragas lapin maassa lapin maassa tuonne rakkaaseen lapinmaahan roskia kasautuu paljon ja ne eivät hoidu sieltä ikinä millään pois vaan ne pilaavat siellä omalta osaltaan luontoa

eli tällä heinosen lakialoitteella kyllä hoituvat taajamat okei mikä on erinomainen asia totta kai ja tämä ei ole kritiikkiä lakialoitetta kohtaan mutta kyllä meidän pitäisi myöskin tuonne haja asutusalueille järvien rannoille saariin ja sellaisiin paikkoihin myöskin joku roti saada ja siinä kyllä tulee tämä jokaisen oma vastuu siitä että ne roskat kerätään talteen

siinä olen samaa mieltä että poliisilla on erinomaisen paljon tärkeämpiä töitä ja poliisien resursseja ei tule käyttää tähän vaan tässä pitää keksiä ihan uudet lääkkeet millä tavalla tämä roskasakko tai mikä hänen nimensä ikinä sitten onkaan saadaan hoidettua

arvoisa puhemies

kysymykseni liittyy poliisien resursseihin ja harmaan talouden torjuntaan raskaan liikenteen osalta

meillä on viimeisten parin vuoden aikana muodostunut kabotaasiongelma nimenomaan valvonnan kannalta

viesti alan toimijoilta on aivan selkeä että poliisivalvonta ja raskaan liikenteen valvonta tässä asiassa on heikohkoa ja poliisi ilmoittaa edelleenkäsin viesti tulee alan toimijoitten kautta että valvonta tässä nimenomaisessa kabotaasiasiassa on äärimmäisen vaikeata

tämähän menee oikeastaan liikenne ja viestintäministeriönkin puolelle mutta kun poliisivoimat ovat sisäministeriön hallinnon alaa niin kysyn onko raskaan liikenteen valvonta noin kaiken kaikkiaan ja tämä kabotaasiongelma erikseen resurssikysymys vai onko se totta sen vaikeus on silti

arvoisa puhemies

edustaja korhonen valiokunnan puheenjohtajana kuvasi äärimmäisen hyvin tämän prosessin kaiken kaikkiaan miten se valiokunnassa kulki

arvoisa puhemies

onko teidän mielestänne kysymys siitä että kun venäjä lähti aikoinaan afganistanin sotaan niin nuo kaikki kaakkois suomea lähellä olevat varuskunnat käytännössä tyhjennettiin

lisäksi se että valiokunta oli yksimielinen tässä mietinnössään on kansalaisaloitteen kannalta todella tärkeä asia kaiken kaikkiaan

onko nykyisen asiantilan suhteen kysymys siitä että venäjä palauttaa niin sanotusti entiseen tilanteeseen tämän puolustusvalmiutensa ja miten tämä puolustusvoimien uudistus vastaa tähän venäjän uuteen tilanteeseen

mutta kyllähän se lopputulema on se että energiatodistusta tulee muuttaa koska se on periaatteessa hyvä asia jotta sen käyttökelpoisuus ja ymmärrettävyys paranevat ja sillä voidaan saavuttaa nämä tavoitteena olevat ympäristöhyödyt eli energiatehokkuutta ja kaikkia näitä miellyttäviä asioita

kaiken kaikkiaan tämä oli erittäin mielenkiintoinen prosessi ja mielestäni tämän käsittelyn aikana kaikilla siihen osallistuneilla henkilöillä oli hyvä halu tehdä tästä näissä olosuhteissa mitkä tällä hetkellä vallitsevat mahdollisimman hyvä ratkaisu ja minun mielestäni tässä on onnistuttu

tämä olisi suomalaisille omakotiasujille se että näiltä niin sanotuilta vanhoilta omakotitaloilta poistuisi tämän energiatodistuksen pakollisuus ja se olisi sitten vapaaehtoinen

kun suomalaiselle sanoo että sinun pitää mennä ja tehdä selittämättä minkä takia niin siinä on aina vähätkin karvat pystyssä

kyllä tämä tietenkin opettavainen prosessi myöskin meille valiokuntana oli siitä minkälainen voima itse asiassa kansalaisaloite parhaimmillaan on ja tässä se minun mielestäni oli parhaimmillaan

arvoisa puhemies

edustaja mölsä omassa vastauspuheenvuorossaan vähän taivasteli sitä että poliittista ohjausta käytetään tai on käytetty näitä kertoimia laskettaessa

esimerkiksi tervetuloa asumaan täyssähköistetyssä omakotitalossa jonka energialuokkaa tällä hetkellä ei saa hyväksytyksi sitten tekemälläkään tai saa tekemällä mutta se vaatii sitten aika paljon kyllä investointeja

sitä vartenhan me täällä olemme

tietenkin sitä on korvattu teknisellä valvonnalla joka tietojeni mukaan on ihan asiallista ja hyvää niin kuin sen pitää tietenkin olla ja laadukasta mutta mielestäni se ei koskaan tule korvaamaan rajavartijaparia ja rajakoiraa

arvoisa ministeri millaisia kokemuksia rajavartiostolla on teknisen valvonnan lisää lisääntymisestä vain lisää yli lisääntymisestä ja sen luotettavuudesta

keskusrikospoliisilla on tuolla kaakkois suomessa ihan oma erityisasema

lisäksi alueella toimii rikoshyödyn jäljittämisryhmä jossa työskentelevät poliisin lisäksi ulosoton ja verottajan edustajat

vetoankin ministeriin siinä että erittäin tärkeä seikka tämän kouvolan toimipisteen säilymisen kannalta on erityisasema venäjän pietari metropolin naapurissa sekä lisäksi kaavailtu viisumivapaus eun ja venäjän välillä ja tästä todennäköisesti aiheutuva vakavan ja jopa raaemmankin rikollisuuden lisääntyminen

arvoisa puhemies

onko ministeriössä jo ennätetty arvioida sitä miten paljon tämän tietokantojen vapauttamisen kautta mahdollisesti syntyy uusia innovaatioita ja sitä kautta työpaikkoja koska jokainen työpaikka on äärimmäisen tärkeä synnyttää suomenmaahan

ensinnäkin suomalaisen puolustusvoimateollisuuden toimintaedellytysten säilyminen jotta se kriittinen osaaminen saadaan pysymään täällä kotimaassa ja turvaamaan suomen puolustuskyvyn säilymistä myös tietenkin poikkeus ja kriisitilanteissa

kertausharjoitustoiminta on kaiken kaikkiaan erittäin tärkeä osa puolustuskyvyn säilyttämistä ja kannan erittäin monien muitten tapaan suurta huolta siitä että kertausharjoitusvuorokausia on näin rajusti vähennetty

arvoisa puhemies

koska team finlandin toimintaan rahaa laitetaan mikä on ihan oikein että sinne laitetaan näin pitääkin tehdä niin onko siitä olemassa jo selkeitä mitattavia tuloksia mitä sillä on saatu aikaiseksi

varmaan on saatu aikaiseksi

toinen kysymyksen puolikas liittyy pk yrityksiin niiden halukkuuteen itse asiassa kasvaa ja mennä maailmalle

arvoisa puhemies

muutama sana rajanylityspaikoista

toivon lisäksi vielä sitä että tämä parikkalan raja asema avataan mahdollisimman nopeasti kansainväliseksi raja asemaksi

ja kyllä se tietenkin sen tulevaisuuden kannalta on niin että ei tämäkään lama kestä ikuisuuksia ja silloin on erinomainen asia että raja asemat sekä nykyiset että mahdolliset uudet ovat kaikin puolin kunnossa ottamaan vastaan sekä turistit että myöskin transitoliikenteen

näin aluksi totean mistä tässä on koko päivä keskusteltu ja juupaseipäs keskustelua käyty kuntauudistuksessa eli pakosta pakkoliitoksista ei palveluista ja alueitten kehittämisestä elinkeinomielessä

arvuutellaan vaan mitä sieltä ministeriöstä on tulossa ja tulossa on näin ministeri virkkunen on luvannut

mutta joka tapauksessa näitä rakenteita luomalla luovutettiin monessa tapauksessa kuntien päätösvallasta yli puolet organisaatiolle jossa demokraattisesti valittujen valtuustojen sana ei todellakaan ole kuulunut

siksi että tällä järjestelyllä saatiin säilytettyä valtuustopaikkoja ja näennäisesti itsenäisiä kuntia vaikka yli puolet rahapäätöksistä tekee joku muu

viis siitä kuka tekee päätöksiä kunhan lumevalta säilyy

on toki toimivia suuria hallintorakenteita olemassa

ei pidä rakastaa tänäkin päivän paljon esillä olleita vaakunoita vaan keskittyä siihen että me tavalliset kansalaiset saamme laadukkaat palvelut ja alueen elinkeinojen kehittämisen joista sitten voimme myöskin nauttia

kuntauudistuksen myötä siihen on mielestäni mahdollisuus kunhan pidämme mielessä yhden asian sen että kunta on ihmistä varten ei kunta vallanpitäjiä varten

mielestäni tämä on edelleen opposition ja oman asemansa puolesta pelkäävien ja samojen puolueitten kunnallispäättäjien sanelemaa höpöhöpöä jonka he tarjoilevat heinäsirkkaparvien ja luonnonmullistusten kera

kuntaliitosten myötä tällaiset ongelmat osittain ainakin poistuvat sillä yhtyneet kunnat voivat luopua turhista hallintorakenteista ja tuottaa palvelut itse

kuntaliitos vaatii usein hikeä ja varmasti kyyneleitäkin sillä tunteet ovat pinnassa kun keskustelut yhden tai useamman kunnan liittämisestä toisiinsa aloitetaan

kunnan nimi kotipaikkaromantiikka saattaa muodostua tärkeimmäksi asiaksi sekä se mitkä ovat puolueiden väliset voimasuhteet ajattelematta hetkeäkään kuntalaisen todellisia tarpeita eli palveluita ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elinympäristöönsä

vaikeiden kuntaliitosten varalta kunnalla tuleekin olla asioitten niin vaatiessa mahdollisuus siirtää koko liitosasian selvittäminen ulkopuoliselle selvitysnaiselle tai miehelle

selvitysmies kykenee todennäköisesti laittamaan tunteet ja turhan vastakkaisasettelun sivuun ja arvioimaan kuntien taloudellista tilannetta sekä palveluiden laatua ja niiden riittävyyttä meille tavallisille kuntalaisille kuntalaisia kuunnellen

hyvin suunniteltu kuntauudistus säilyttää palveluiden laadun ja mahdollistaa jopa sen ettei sitä kunnallisveroa jatkuvasti nosteta

jos takerrumme täysin turhiin kysymyksiin kuntien nimistä vaakunoista ja määrästä voin taata että ainoa todellinen häviäjä on kuntalainen itse

lopuksi totean että erittäin vaikea kysymys kuuluu kuka ottaa vastaan ne kunnat joita kukaan ei taloussyistä enää huoli

itsenäinen yleiseen asevelvollisuuteen perustuva maanpuolustus on ainoa oikea tapa hoitaa tulevaisuudessakin suomen sotilaallinen puolustus

puolustusvoimauudistus erittäin laaja sellainen ja sen ratkaisut perustuvat osin ikäluokkien pienenemiseen sekä vanhenevaan kalustoon

uudistus on mielestäni aivan kuten valiokunta on todennut toteutettava nopeasti jotta toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävä tasapainotila löytyy eli jos kissan häntä pitää katkaista niin se pitää tehdä kerralla eikä sentti kerrallaan

nyt perustettava uusi yhtiö toivottavasti turvaa puolustusvoimien jaksamisen nimenomaan siltä osin eli ruuan osalta ja sen yhtenä osana on henkilöstön jaksaminen

toivottavasti tulevissa ratkaisuissa valtio hoitaa tässä muuttuneessa tilanteessa sekä työsuhteitten ehdot että henkilöstön jaksamisen huomattavasti paremmin kuin yksityinen sektori tänä päivänä hoitaa erilaisilla keinoilla tukipaketeilla mitä ne ikinä sitten ovatkin

lisäksi mielestäni erittäin tärkeää on että tulevaisuudessakin kotimaisen puolustusteollisuuden tuotannon turvaaminen varmistetaan

tällä hetkellä ilmavoimien horneteja ollaan modernisoimassa toinen modernisointi on menossa ja meidän ilma aseemme tulevat tämän jälkeen olemaan ihan hyvässä kunnossa pitkälle tulevaisuuteen

kertausharjoitukset ovat yksi asia josta ajattelen niin että ehkä pitää vielä tarkistella löytyisikö taloudellisia resursseja lieventää tätä uudistusta tältä osin

tällä hetkellä sotilaallinen uhka on todennäköisesti sitä että esimerkiksi mitään laajaa maahyökkäystä ei tule vaan vihollinen sodan syttyessä pyrkii ottamaan tärkeitä alueita haltuunsa

totta kai on niin että venäjän varustautumista pitää seurata hyvinkin tarkkaan niin kuin puolustusvoimien tiedustelu myöskin koko ajan tekee

salaisuussäännöksistä on puhuttu paljon viime päivinä ja tässä valmistelussa nämä salaisuussäännökset ovat ymmärrettäviä kun keskustellaan valtiollisen puolustuksen kulmakivistä

jos olen ymmärtänyt naton säännöt oikein niin kauan kuin suomalaisista reilusti yli puolet vastustaa natoon liittymistä niin nato sääntöjen mukaan vaikka me sinne pyrkisimme he eivät ota meitä jäseniksi

eli semmoiset säännöt natossa

arvoisa puhemies

ihan muutamia huomioita tästä uudesta neuvottelutuloksesta tältä päivältä

siellä on kohta joka puhuu koulutusrahastosta ja koulutusoikeudesta ja siitä että sitä ihmiselle kertyy työsuhteen aikana ja sen voi käyttää ammattitaidon kehittämiseen

se on äärimmäisen hyvä uudistus se on tietenkin selvitettävä ensin ja saatava sitten sopimuksiin mutta se on ihan oikeasti jotakin ennenkuulumatonta jota suomessa ei ole koskaan tehty samoiten kuin päivällä oli tämä inhimillisiin tekijöihin investointi

minä toivon henkilökohtaisesti sitä että nyt liittojohtajilta löytyy sitä rohkeutta ja johtajuutta että tämä saadaan myöskin käytäntöön

arvoisa puhemies

todella ilolla tervehdin tätä lisääntynyttä summaa

budjetissa on kunnianhimoisia ja hyviä tavoitteita siihen että näitä ihmisiä pystytään auttamaan

alueellisia eroja siellä on jonkin verran ollut mutta kysymys kuuluukin että mitä jos ei olisi tehty mitään niin mikä se ahdinko sitten olisi

sen poistamiseen tarvitaan myös määrätietoista politiikkaa jota nyt hallitusohjelman myötä ollaan tekemässä

tässä yhteydessä minulla on mahdollisuus olla tyytyväinen ja kiittää hallitusohjelmaa heikommassa asemassa olevien kansalaisten perusturvan merkittävästä parantamisesta

tässä salissa on useaan kertaan vuosien aikana todettu ja sanottu että työ on parasta sosiaaliturvaa ja niinhän se onkin jos noudatetaan niitä yhteisesti sovittuja pelisääntöjä

mutta sanokaa tämä sille ulkomaalaiselle halpatyöläiselle joka elää eri työmailla parakeissa ja tekee ylipitkää työpäivää riistopalkalla riistotyöehdoilla

tuskin liioittelen toteamalla että suomessa tehtävässä työssä suomalaisten työehtojen sivuuttaminen on tässä maassa yhtä arkista kuin köyhyys

suomessa kuuluu maksaa palkkaa jolla tulee toimeen ja suomessa tehdään työtä ehdoilla jotka on etukäteen sovittu suomessa noudatettaviksi

tällaisessa touhussa joka ei kestä päivänvaloa rehelliset yrittäjät jäävät aina jalkoihin tai heidän on selviytyäkseen sopeuduttava näihin villin lännen tai pitäisikö sanoa villin idän sääntöihin

arvoisa puhemies

onneksi enemmistö tässä salissa istuvista ihmisistä näkee asian toisin